niiden kahden suurimman puolueen ryhmävastaavat jotka ovat täällä tehneet tämän esityksen josta me tulemme äänestämään eivät anna mitään perusteita

kalli täällä totesi omassa puheenvuorossaan ainoastaan sen että tämä on sovittu ja me pidämme sovitusta sanasta kiinni ja hän lähtee pois

tämä automaattisesti lyö myöskin seurantajärjestelmää

ei minkäänlaista perustetta siitä mikä on tämän esityksen sisältö ei perustetta siihen keskusteluun mikä on käyty että tätä esittelevä valiokunta on ottanut erilaisen kannan kuin se mitä on sovittu

hänkin vain sanoo kategorisesti

eli nyt olemme tilanteessa jossa me teemme vaalilain muutosta historiallista muutosta vain sillä tavalla että jossakin on johonkin kohtaan sovittu

me emme tiedä me emme tiedä ketkä omistavat suomalaiset yhtiöt tältä osin siellä rekisteröidyt yhtiöt ja ketkä käyvät todellisuudessa sitä kauppaa

jos se hyväksytään tässä eduskunnassa niin se kaatuu seuraavassa eduskunnassa mikä jättää edelleenkin asiat avoimiksi ja itse ongelman ratkaisemattomaksi

suomalaisessa sopimuskäytännössä ja suomalaisessa parlamentaarisessa kulttuurissa me olemme niin paljon konsensusyhteiskunta että kaikki keskeiset poliittiset toimijat tietävät sen millä tavalla se yhteisymmärrys voidaan löytää

tämähän on käsittämätön tilanne tämä on käsittämätön tilanne että niin merkittävä osa kansainvälisessä taloudessa vaikuttavasta voimasta on piilossa viranomaisvalvonnasta piilossa näkymättömissä myöskin muusta yhteiskunnallisesta seurannasta

tämä on äärimmäisen vakava kysymys

itse olen kansalliseen vaalitarkkailuun osallistunut ja monasti on kysytty minulta että jos suomen vaaleja seurattaisiin niin mihin kansainvälinen vaalitarkkailija kiinnittäisi huomiota

ensimmäinen ja ykkösaihe on tämä meidän vaalilakimme epäkelpoisuus siinä mielessä että meillä todellakin vaalipiireittäin nämä piilevät äänikynnykset muodostuvat liian suuriksi

arvoisa puhemies

tämän piilevän äänikynnyksen sijaan ja hukkaan menevien äänien sijaan mistä täällä on nyt paljon puhuttu olemme luomassa uuden järjestelmän josta yhtä lailla voidaan todeta että joukko äänistä voi mennä hukkaan

siinä suhteessa ne perusteet jotka täällä on käytetty äänien hukkaan menosta eivät auta nyt tässä järjestelmässä jota ollaan nyt tuomassa tänne ja vaalilaki joka ollaan hyväksymässä johtaa moniin näihin ilmiöihin mitä täällä on puhuttu

epäselvään järjestelmään laskennallisia vaikeuksia tulee olemaan ja ehdottomasti tämmöinen kansanliikemäisyys poliittisessa järjestelmässä joka asteittain on uusimassa puoluerakenteita poliittista järjestelmää se tässä menetetään mukaan lukien se ajattelutapa että vahvat alueelliset intressit maakunnan tasolla tapahtuva kansallinen poliittinen aktivoituminen ei löydä tässä tällaisella tavalla ilmaisutilaansa

minä olisin toivonut sitä ja sitä varten kysyin käsi sydämellä meidän oikeusministeriltämme että tämä tapa jolla tätä nyt viedään läpi tätä viedään kuin käärmettä pyssyyn ja tämä ei jätä hyvää makua nyt suuhun itse tämän vaalilain toteuttamisenkaan kannalta puhumattakaan meidän poliittisen järjestelmämme toimivuuden kannalta

arvoisa puhemies

se on selvästi vaisu ja tinkii aikaisemmista tavoitteista

toiseksi tämä syöttötariffijärjestelmä joka tänne on rakennettu tuulivoiman taakse kumma kyllä ei vastaavalla tavalla esimerkiksi biopolttoainetta liikenteessä haluta syöttötariffilla tukea

hän viittasi kansainvälisiin aserajoitussopimuksiin ja viitta si siihen että sekä maamiinakieltosopimus että rypäleasesopimus edellyttävät tulevaisuudessa suomen armeijan aseistuksen uudelleenorganisointia

jos tänne halutaan lisäydinvoimaa tai ydinvoimaa kehittää niin minkä vuoksi valtionyhtiölle ja sille yhtiölle joka olisi nimenomaan korvaavan tuotannon rakentanut loviisaan sanottiin ei ja sen sijaan sanotaan kyllä tvolle jonka hanke on tällä hetkellä vajavaisessa kunnossa ei ole vielä valmis olkiluodossa ja fennovoimalle jolla ei ole sijaintipaikkaa olemassa

ollaanko rypäleasesopimukseen menossa mukaan vai ei

ministeri katainen kysyn teiltä

teillä on hallituksessa kymmenen ministeriä jotka ovat rikkoneet lakia rikkoneet lakia ja me näemme minkälainen uskottavuusongelma tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

toinen kysymys joka teillä oli liittyi siihen hypoteettiseen pohdiskeluun kun me usein lännessä arvioidessamme ääri islamilaisia liikkeitä emme näe sitä että nämä nauttivat ympäri maailman tukea aidosti ja se tuki usein tulee siitä että uskonnollisena liikkeenä ne ovat korruptiovapaita

edustajat hurskainen ja laukkanen ottivat esille täällä laajan turvallisuuden käsitteen jonka varaan sekä euroopan neuvoston että etyjin toiminta ulottuu aivan totta

toinen olennainen käsite on se että kysymys ei ole vain sotilaallisesta turvallisuudesta vaan pohdimme kaikkia uhkia myöskin siviiliyhteiskunnan laajempia uhkia siviilikriisien uhkia jotka yhteiskunta joutuu ottamaan vastaan

eli kun ministeri väyrynen täällä kertoi että hänen kantansa on se hän tässä käytti eduskunnan foorumia että ensi vaalikaudella on suomen syytä vetää joukkonsa pois afganistanista ainakin harkita sitä vakavasti niin minä kysyin ministeri stubbilta onko teillä sama näkemys

kolmantena elementtinä tietenkin on kysymys siitä että laaja turvallisuus ei puhu vain valtioiden turvallisuudesta vaan kansalaisen turvallisuudesta ja silloin tulemme tähän ihmisoikeusulottuvuuteen

onko teillä sama näkemys

tulemme myöskin siihen ulottuvuuteen että ety järjestössä tämä kolmas kori on tullut yhä hallitsevampaan asemaan vaalitarkkailuineen demokratia apuineen ja niillä ponnisteluilla joita oikeusvaltion synnyttämiseksi tehdään

tietysti suora kannatus on vähäinen mutta se on hyvin olennaista nähdä että me suomalaiset teemme sikäli ehkä virhearvioita talebanin aidon kannatuksen suhteen että kun me toimimme maan pohjoisosissa jotka ovat uzbekki ja tadzhikkialueita joilla on jo historiallisesti ennen kolonisaatiotakin ollut jatkuva kapina pashtujen ylivaltapyrkimyksiä vastaan maassa niin tämä ongelmahan on sinne sisään rakennettu yhteiskunta

sasi oli aivan oikeassa omassa puheenvuorossaan että valitettavasti maailmanhistoria on sellainen että meillä syntyy vallankumouksia ja vallankaappauksia diktaattorit ottavat vallan käsiinsä syntyy repressiota sortoa ihmisoikeuksien poljentaa

sasi käytti vertailukuvaa ovat ottaneet vallan haluten alistua markkinavoimille eli lähtevät siitä liikkeelle että yhteiskunta alistetaan markkinaehtoiseen toimintaan ja ne jotka vaativat sosiaalisempaa lähestymistapaa ovat vankiloissa kidutettuina äärim mäisessä hädässä

silloin me saamme väärän mielikuvan kun me arvioimme vaan sen suomen toiminta alueen näkövinkkelistä mikä on väestön tuki talebaneille ja mikä on sen konfliktin

yhdysvalloilla on ollut tähän finanssikriisiin asti keskeinen rooli nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kylmän sodan purkauduttua myöskin globaalin järjestelmän vakautta ylläpitävänä tekijänä

mutta en täysin luottaisi siihen käsitteeseen pax americana jos keskustelen latinalaisen amerikan gettojen asukkaiden kanssa jos keskustelen sudanissa libanonissa monissa muissa maissa yhdysvaltojen ohjusiskujen uhriksi joutuneiden kanssa jos keskustelen vaikkapa monien irakilaisten kanssa en puhu pohjois irakista kurdeista he ovat pax americanan takana vahvasti mutta muualla

meillä on valitettavia esimerkkejä siitä että yhden suurvallan pax järjestelmä ei välttämättä takaa maailmanrauhaa takaa turvallisuutta

se tehdään yhteistyössä ja kun se tehdään yhteistyössä eri intressit tulee huomioitua ja yhteistyövarainen turvallisuus pääsee kukoistamaan

minä olisin mielelläni puhunut ymmärrän tämän ajan rajoitukset täällä myöskin tästä etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta joka ulottuu muuhunkin muun muassa näihin erityisedustajien rooleihin

tämä on se ainoa hetki jolloin tässä salissa pystyisi esimerkiksi keskustelemaan keski aasian tilanteesta jossa olen toiminut erityisedustajana pidempään ja nyt tässä viime vaiheessa muun muassa kirgisian kriisiin liittyvästä kansainvälisestä tutkinnasta olisin mielelläni jonkun sanan sanonut

mutta kun nämä puheaikarajoitteet on täällä nyt tehty niin täytyy vain todeta että etyjin euroopan neuvoston ja pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnat tekevät paljon sellaista työtä joka on ulkopuolella tämän salin jolla on kuitenkin merkittävyyttä suhteessa siihen tehtävänantoon joka meillä kansanedustajilla on

ukkolalle aikaisemmin minä oletan että vastuulliset suomalaisesta turvallisuuspolitiikasta vastaavat eivät pohdiskele ensisijaisesti sitä missä päätöksentekopöydässä me olemme silloin kun me puhumme turvallisuuselimistä ja niiden jäsenyydestä vaan me pohdimme sitä mitä jäsenyys velvoitteineen tarkoittaa suomen turvallisuudelle

tällä hetkellä suomalainen päätöksenteko on ollut sitä mieltä mikä on aivan oikein että nato jäsenyys ei sinänsä ole vahvistamassa suomen turvallisuutta mutta aikahan voi olla toinen

silloin on kyse muun muassa tästä rahamarkkinaverosta josta täällä on puhuttu valvonnan tehostamisesta ja tällä puolella tietysti meidän on tehtävä eurooppalaisittain koska pankit ovat myöskin yli rajojen toimivia

tarkoittaa se sitä että ammattiyhdistysliikkeet pannaan tiettyyn kuosiin tämän valvonnan kautta olen merkinnyt työ on seurannut vastauspuheenvuorot rajusti ja mieto paatero uusipaavalniemi

arvoisa puhemies

mutta tietenkin on valitettavaa että hallituspuolueet eivät ole ottaneet sitä optimaalista ja maksimaalista vaalirahoituslakia johon tarastin työryhmä oli valmis eli tämä vaalikatto jäi täältä nyt kirjaamatta ylös

kiuruja heinäluoma aho sitte mentäneen

zyskowicz täällä käytti aikaisemmassa vaiheessa pitkän perusteellisen puheenvuoron jossa hän otti detaljeita esille ja kysyi oikeusministeriltä miten tässä ja tässä toimitaan

hän jätti puhumatta siitä mikä tässä nyt on ongelma kun tätä kattoa ei nyt tullut tälle kokonaisvaalirahoitukselle eli siitä kysymyksestä että yritykset voivat hyvin helposti pilkkoa eri yksiköiltään tätä tukea yhdelle ehdokkaalle ja tässä suhteessa jos annetaan antajakohtainen katto sitä voidaan helposti kiertää

saajakohtaista kattoa ei voitaisi kiertää jos sellainen olisi olemassa ja sääli on että hallituspuolueet eivät tässä pystyneet löytämään yhteisymmärrystä

korkeaoja muun muassa jotka ovat tuoneet esille sen että olisivat mielellään olleet siinä ideassa mukana että olisi olemassa tämä ehdokaskohtainen katto mutta nyt tässä näyttävät kokoomus ja rkp vievän tätä junaa ja tässä suhteessa emme saaneet sellaista vaalilakia kuin olisi pitänyt tehdä koska kiertomahdollisuus tähän nyt ilman muuta jää olemassa olevaksi

valtiovarainministeri antoi tässä paljon tilastotietoja

ainakin teidän puheenvuoronne sisälsi näitä aineksia

larikan logiikka oli yllättävä siinä mielessä että jos se tuki jakaantuu usealle eri ehdokkaalle silloin se on usean eri ehdokkaan tukea ja silloin tässä se ehdokaskohtainen katto luonnollisesti madaltuu

kun teidän hallituksenne ei ole lähtenyt pääomaverotuksen puolella progressiivista verotusta ajamaan te käännättekin asian niin päin että kuntavero joka on siis jakovero on progressiivinen ja viimeksi te olette täällä tuoneet esille sen että jopa arvonlisäverot kulutusverot ovat progressiivisia koska lääkkeistä ja ravinnosta maksetaan vähemmän arvonlisäveroa kuin ökyveneistä pitää paikkansa

idea on yksinkertaisesti se että jos on olemassa kampanjalla ehdokaskohtainen katto tai puoluekohtainen katto se on sitä ehdokasta koskeva korkein vaalirahoituksen taso mihin voidaan yltää

sen sijaan jos se katto on ikään kuin antajapuolella olemassa paljonko yksi antaja antaa niin siinä mielessä antaja voi mahdollisesti silpoa itsensä moneen osaan ja antaa sitä eri tuuteista ja silloin tämä voidaan kiertää

nyt sosialidemokraatit esittävät rahan kaupan verottamista puhumme transaktioveroista

minä en ymmärtänyt ed